alkoholin mielikuvamainonnan rajoittaminen on puhuttanut eduskuntaa useita kertoja viimeisten vuosien aikana mikä osoittaa sen että useat kansanedustajat haluavat puuttua alkoholinkäytöstä aiheutuvien vakavien ongelmien ennaltaehkäisemiseen

nyt he ovat sitä mieltä että alkoholin mielikuvamainonta tulisikin kieltää kuten käy selkeästi ilmi käsittelyssä olevasta ed

meillä on paljon hyviä esityksiä ja toivoisin että hallitus vastaa näihin meidän hyviin esityksiimme

sitten vielä kun ajatellaan näitä tuottoja jotka eivät ole todellakaan olleet häävejä niin siitä huolimatta ylimmälle johdolle usein maksetaan erilaisia tulospalkkioita

viimeisten kymmenien vuosien aikana on luovuttu näistä ja monista muista vähennyskelpoisista menoista verotuksessa joten sitä en pidä ollenkaan mahdollisena että mentäisiin järjestelmään jossa vaalikustannukset olisivat ikään kuin vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja

tutkimusten mukaan nuorten mielenterveyshäiriöiden aiheuttaman työkyvyttömyyden kasvun syynä on heidän tukiverkostonsa rapautuminen

eli tavalliset kansalaiset eivät saa tehdä vähennyksiä näistä pakollisista menoistaan jotka liittyvät terveyteen ja nyt täällä jopa esitetään että jos tällaisia lahjoituksia vaalityöhön tehdään niin ne olisivat verovähennyskelpoisia mielenkiintoinen näkemys

koska itsekin haluan edistää erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja tein nyt käsittelyssä olevan lakialoitteen alkoholin mielikuvamainonnan rajoittamisesta

on sinänsä hienoa että valtaosa kansanedustajista on tämän vuoden aikana tullut toisiin ajatuksiin alkoholimainonnan aiheuttamista haitoista lapsille ja nuorille

nämä palkkiojärjestelmät pitäisi mielestäni avata sillä tavalla että tavallinen kansalainenkin pystyy ymmärtämään kuinka voidaan palkita johtoa huomattavasti silloin kun yritys on tehnyt paljon miinusta tilinpäätöksen yhteydessä

häiriöstä kärsivien nuorten aikuisten ongelmiin tulisi puuttua terveydenhuollon eri sektoreilla nykyistä aiemmin

keskeinen asia minusta tässä vaalirahoituskysymyksessä on se että me saisimme kampanjakatot aikaiseksi kaikissa vaaleissa kunnallisvaaleissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa koska nythän ehdokkaat eivät ole millään tavalla samalla viivalla koska ne joilla on hyvät suhteet saavat firmoilta paljon vaalirahaa ja sitten saavat vielä huomattavia alennuksia lehti ilmoituksista kun sellaisia mahdollisuuksia ei ole tavallisilla ehdokkailla

arvoisa puhemies

terveydenhuollon aktivoiminen ei kuitenkaan yksin riitä

näin on vaikka asiaa selvittäneen ainakin osittain poliittisesti kokoonpannun työryhmän enemmistö olikin alkoholiteollisuuden edustajien kanssa samoilla vanhoilla linjoilla

zyskowicz on tietenkin oikeassa siinä että julkisuuden henkilöt tulevat valituksi helpommin eduskuntaan ja kunnanvaltuustoon europarlamenttiin sen takia että ovat saaneet niin paljon positiivista julkisuutta juuri harrastuksensa tai ammattinsa takia ja sillä tavalla ei tietenkään koskaan saavuteta tasa arvoa mutta toteaisin kuitenkin että nämä julkkikset politiikassa ovat kuitenkin vain pieni pieni vähemmistöryhmä

kehotan edustaja lindtmania kääntymään näitten yrittäjäjärjestöjen puoleen sieltä löytyy hyvin paljon tietoa näistä yksittäisistä yrityksistä suurista yrityksistä jotka ovat joutuneet lopettamaan toimintansa suomessa sen takia että meillä ei ole kilpailukykyä

on kehitettävä perheiden turvallisuutta koulujen ja opiskeluympäristöjen toimivuutta sekä työelämän joustoja

kun tätä nykytilannetta seuraa niin huomaa kyllä selvästi kuinka hallitus jatkaa edellisen hallituksen tuottavuusohjelmaa

hallituksen esityksen tarkoituksena tässä yhteydessä on parantaa nuorena työkyvyttömiksi tulevien työttömyyseläkkeiden tasoa sekä estää eläkkeen pieneneminen siinä vaiheessa kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi

resursseja on huomattavasti vähennetty hallinnosta ja täällä puhutaankin kuinka resurssit ovat vaikeuttaneet lakisääteisten tehtävien hoitamista

ja sitten kun yritykset joutuvat pistämään ovet kiinni ja pistämään sitten työntekijät pihalle niin nämä työntekijät ovat sitten niitä kymmeniätuhansia ne ovat niitä satojatuhansia suomalaisia ammatti ihmisiä jotka ovat pysyvästi työttöminä eläkeikäänsä saakka

nämä tietynlaiset vaalirahoitusedut kohdistuvat usein sellaisiin henkilöihin joilla on varallisuutta entuudestaan paljon enemmän ja vaikutusvaltaa muutenkin ja sitten myös ne tuet kohdennetaan usein tällaisille henkilöille ja tavallisilla ihmisillä ei ole juuri minkäänlaisia mahdollisuuksia menestyä vaaleissa

suurin osa ei ole julkkiksia täällä eduskunnassa

yksi esimerkki jonka ottaisin ylitse muiden on aihe joka liittyy lastensuojeluun ja siihen että viranomaiset eivät kykene valvomaan juuri lainkaan yksityisiä lastensuojelun palvelun tuottajia

arvoisa puhemies

no heidän rahamiesten lobbareitten kädenjälki näkyy hyvin paljon lainsäädäntötyössä mitä täällä eduskunnassa säädetään

on erinomainen asia että nyt tämä yle vero on saatu tänne eduskunnan suureen saliin ja vielä kohtalaisen hyvässä muodossa niin että suurimpiin epäkohtiin jotka liittyvät nimenomaan yritysten maksamiin yle veroihin on pystytty puuttumaan ihan kohtuullisella tavalla

jos kansalaiset raitistuisivat myös julkisen sektorin kestävyysvajetta saataisiin hyvin helposti ja kätevästi kurottua umpeen useilla miljardeilla euroilla joten isoista asioista on kysymys

olemme varmaan kaikki sitä mieltä että elämme hyvin haasteellista aikaa suomen taloudessa ja meidän pitää löytää ratkaisuja niihin ongelmiin joita eteemme kasaantuu koko ajan enemmän ja enemmän

tämä on minusta erittäin surullinen kehitys ja siihen on omalta osaltaan ollut ammattiyhdistysliike syyllisenä

on järkyttävää jos sellaisissa laitoksissa voidaan käydä vain yhden kerran kymmenessä vuodessa

yksi asia minua jäi vielä askarruttamaan ja se liittyy ahvenanmaan asemaan ja siihen minkä suuruista maksua ahvenanmaalla maksetaan vastaavanlaisista palveluksista

vielä jos on omia uskollisia kansanedustajia tai kunnanvaltuutettuja joita on vuosikymmenien aikana oppinut rahalla voitelemaan ja antanut suuria lahjoituksia heidän kampanjoihinsa niin sillä tavalla on päässyt vaikuttamaan

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti lähtee ennen kaikkea siitä että me verottaisimme hallitusta enemmän niitä joilla on suuret tulot joilla on valtavan suuri varallisuus

eikö nämä sidonnaisuudet pitäisi saada päivänvaloon vaikka henkilö ei tulisi valituksi kyseiseen tehtävään tai varasijalle

näin ei saisi olla

täältä löytyy paljon kipukohtia joihin hallituksen pitäisi välittömästi puuttua antamalla lisäresursseja

tein lakivaliokunnassa muutosesityksen jossa esitin alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä

onko heillä sama taso kuin manner suomessa vai onko heillä mahdollisesti helpotuksia meihin nähden kun he kuitenkin saavat näitä yleisradion ohjelmia myös hyödyntää siellä

hallintovaliokunnan mietinnön mukaan nyt käsittelyssä oleva eu direktiivi on osin hyvin yksityiskohtainen ja monimutkainen eikä kirjoittamistavaltaan vastaa suomessa totuttua tapaa kirjoittaa lainsäädäntöä

me haluaisimme siirtää näitä tuloja pienituloisille kansalaisille

vielä haluaisin todeta tästä että puolustan sitä että kaikki viranomaisten resurssit pitäisi kohdentaa ennen kaikkea suuriin merkittäviin kampanjoihin jotta ei käy sillä tavalla niin kuin nyt mot ohjelmassa maanantaina oli tästä oliko se nyt costa ricassa tämä instrumentariumin lahjusjupakka jossa oli sairaalatarvikkeita suomalaisten veronmaksajien kehitysapurahoilla hankittu niin kutsuttuun banaanitasavaltaan ja ne olivat jääneet käyttämättä ja oli valtavia lahjusrahoja maksettu paikallisille toimijoille

nyt kun mietitään sitä että kauppaliikkeille aina tärkeintä on tietenkin se että on mahdollisimman hyvä tontti niin olisin kysynyt ministeri ihalaiselta sitä että kun täällä pääkaupunkiseudulla hok elanto on ollut erittäin aktiivinen suhteessa poliittisiin puolueisiin ja maksaa vuosittain kymmeniätuhansia euroja poliittisten puolueitten toimintaa niin laitonta se ei varmaan ole mutta onko se eettisesti sopivaa

toivottavasti ministeri thorsin vastuulla nyt tehtävät ulkomaalaislain muutokset ja niiden tulevat tulkinnat johtavat nykytilannetta parantaviin konkreettisiin toimenpiteisiin

tutkimusten mukaan he kiinnittävät huomiota alkoholimainoksiin pitävät niitä viihdyttävinä ja pystyvät palauttamaan mieliin niiden sisältöjä

arvoisa puhemies

siinä todetaan kuinka tarkastusvirastolla ei ole jatkossakaan oikeutta pyytää ilmoituksen oikeellisuuden tarkistamiseksi selvityksiä ja lisätietoja kolmansilta tahoilta

lisäksi vanhustenhoitoon tarvitaan huomattavasti lisää resursseja ja näitä resursseja me saisimme valtiontalouteen jos me verottaisimme ankarammin näitä suurituloisia kansalaisia joilla on veronmaksukykyä

talousvaliokunnalla on sitran toimintaan liittyen hyviä huomioita jotka on syytä myös huomioida sitten kun tätä talousvaliokunnan mietintöä käsitellään sitran hallinnossa

ministeri on useita kertoja luvannut miljardiluokan säästöjä kuntauudistuksen yhteydessä

siellä banaanitasavallassa oli tullut vankilatuomiot näille lahjuksen ottajille mutta kuinkas ollakaan suoma laiset tekijämiehet ovat edelleen vapaalla jalalla

jotta tämä tavoite saavutetaan olisi valtion ja kuntien resursseja kohdistettava huomattavasti nykyistä enemmän maahanmuuttajien kotouttamiseen

näin ollen tarkastusvirastolla ei ole käytännössä oikeuksia vaatia tai kerätä ilmoitusten oikeellisuuden tarkastamiseksi niin sanottuja vertailutietoja

itse olen pohtinut sitä kun viime aikoina on puhuttu hyvin paljon siitä että meillä on erilaisia tehottomia yritystukia ja niitä jakavat sekalaiset tahot ja on kunnat ja valtio ja erilaiset muut organisaatiot siinä valtion sivussa ja miten nämä yritystuet kohdentuvat sitten oikeille aloille ja oikeisiin firmoihin

meillä on kyllä merkillisiä ja huonoja maan tapoja joihin pitäisi perusteellisesti puuttua että päästään niistä eroon ja viranomaisten resursseja siksi pitää myös pyrkiä oikein kohdentamaan

ihmetyttää miksi samat edustajat äänestivät vastoin omia näkemyksiään vuosi sitten kun asia oli ajankohtainen

on huolestuttavaa että eduskunta tekee jatkuvasti tilkku täkkiä muistuttavaan ulkomaalaislakiin muutoksia ja vasta muutosten tekemisen jälkeen kun ongelmat ovat räjähtämässä käsiin aletaan selvittää esimerkiksi sitä poikkeavatko suomen maahanmuuttopoliittiset linjaukset ja käytännöt muiden pohjoismaiden vastaavista

eli kyllähän se näin on että silloin kun eduskunnassa tässä täysistunnossa äänestetään jonkun asian puolesta tai sitä vastaan se on se oikea hetki toimia ja hämmästelen suuresti sitä kuinka tämä näkemys nyt on tullut toisenlaiseksi kuin se oli vuosi sitten kun asia oli virallisesti täällä käsiteltävänä ja päätettävänä

eli tässä on oikeastaan lyhyesti ja ytimekkäästi sanottu se että tämä laki on ollut susi syntyessään

tutkimustiedon mukaan nuorten yleisimmin käyttämät alkoholijuomat olut siideri ja lonkero ovat samoja joiden mainontaa nuoret havaitsevat parhaiten

edellinen puheenvuoro osoittaa sen kuinka tympeää tässä eduskunnassa on käydä keskusteluja kun valehdellaan ja vääristellään sitä mitä juuri on sanottu

mikään todellinen tarkastustoiminta ei voi sujua tehokkaasti ilman että tarkastusviranomainen on se sitten verotarkastaja tai valtiontalouden tarkastusviraston henkilö saa käyttöönsä vertailutietoja joten tämä puute tai sanoisinko

monissa kunnissa on yritetty saada ammattitaitoista henkilökuntaa hakeutumaan virkoihin erityisesti sosiaali ja terveyspuolella jossa uhkaa työvoimapula ja kunnat ovat yrittäneet markkinoida itseään houkuttelevina työnantajina

se on erittäin ikävää että ei kuunnella vaan annetaan ymmärtää että joku on sanonut jotakin muuta kuin mitä oikeasti on sanonut

mainoksissa käytetään usein esiintyjinä nuoria aikuisia jotka kuuluvat alaikäisten keskeisimpään viiteryhmään ja jotka siten toimivat esimerkkeinä alkoholinkäytön ja käyttötapojen omaksumisessa

se joskus pistää pohtimaan mitkä siinä sitten ovat olleet ne todelliset syyt minkä takia yritys x on saanut erilaista tukea joltakin organisaatiolta

en missään tapauksessa äsken puhunut näistä alimmista palkoista minimipalkoista vaan puhuin näistä teollisuuden työntekijöiden palkoista niillä aloilla joilla suomi on menettänyt kilpailukykynsä kun näille työntekijöille joilla ei ole kovin paljoa koulutusta on maksettu suhteessa liian korkeita palkkoja verrattuna meidän kilpailijamaihimme

arvoisa puhemies

turvapaikanhakijoiden ja erityisesti yksin maahan tulevien alaikäisten kasvanut määrä on suuri haaste erityisesti nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa

onko nyt tarkoitus että tämä oikeistolainen uudistus on askel siihen että kuntatyötä entistä enemmän yksityistetään elikkä ostopalvelusopimuksiin siirrytään ja siten myös hyvin kalliisiin palveluihin

hallituksen esityksessä luvataan että muutoksella lisätään talousarvion kattamisen läpinäkyvyyttä ja luotaisiin edellytykset tehostaa valtionvelan hoitoa

olen pohtinut sitä että valtiontalouden tarkastusvirasto voisi olla erinomainen taho myös tarkastamaan sitran toimintaa koska valtiontalouden tarkastusvirastolla on hyvä käsitys monista muista organisaatioista valtionhallinnossa millä periaatteilla ne toimivat

tällaiset varhain omaksutut kulutustottumukset pysyvät usein myös aikuisiällä ja myötävaikuttavat aikanaan alkoholin aiheuttamien terveyshaittojen henkilökohtaiseen lisääntymiseen ja alkoholisairauksien hoitamisesta aiheutuviin kansantaloudellisiin lisäkustannuksiin

arvoisa puhemies

kaikkia halukkaita ei ole mahdollista ottaa vastaan ja todelliset avuntarvitsijat onkin pystyttävä erottamaan väärin perustein maahan pyrkivistä

läpinäkyvyyden lisääminen on tietysti hyvä asia jos siihen todella voidaan päästä samoin valtionvelan hoidon tehostaminen on tärkeä tavoite

arvoisa puhemies

apuna tässä tulee voida käyttää myös iän määritystä sekä kielitestejä joilla selvitetään tuleeko henkilö todella alueelta jolta kertoo tulevansa

suomesta löytyy tällä hetkellä lukuisia ongelmajätteen kaatopaikkoja joita ongelmajätteitä tuottaneet yritykset ovat jälkeensä jättäneet eli ne ovat pesseet kätensä tästä likaisesta aineesta

varmasti me kaikki kansanedustajat olemme yhtä mieltä siitä että eduskunnan kirjastosta saamme korkeatasoista ja luotettavaa tietoa ja palvelua kaiken lisäksi nopealla aikataululla

tästä löytyy lukuisia esimerkkejä ja kehottaisin edustaja gustafssonia vähän lukemaan uutisia ja sitten myös olemaan yhteydessä näihin tahoihin joilla on tarkat tiedot siitä millä aloilla olemme menettäneet tämän kilpailukykyasemamme

edellä mainituista syistä alkoholimainonta tulee rajoittaa vain tuotetietojen kertomiseen minkä lisäksi mainonta tulee kokonaan kieltää televisiossa ja elokuvissa

pitkään kuntapolitiikassa olleena muutenkin olen seurannut valtion eri yksiköiden talousarvion hoitamista viimeisten vuosien aikana

jotenkin kun olen sitran hallintoneuvostossa nyt ollut pari vuotta minulle on muodostunut semmoinen mielikuva että mielelläni näkisin tällaisen puolueettoman elimen jossa on korkeata ammattitaitoa ja osaamista tarkastamassa tätä sitran toimintaa tulevaisuudessa ja toivoisinkin että voitaisiin edetä täällä eduskunnassa siihen suuntaan että tämä toiveeni toteutuu joku päivä

veronmaksajat maksavat nyt näiden tavanomaisten ongelmajätteiden kaatopaikkojen kustannuksia valtavilla panostuksilla

tällainen varovaisuus on perusteltua alkoholinkäytöstä seuraavien merkittävien kansanterveydellisten ja kansantaloudellisten riskien vuoksi

minua huolestuttaa eniten se että tämä läpinäkyvyys alkaa häipyä kokonaan verrattuna siihen tilanteeseen joka vallitsi vaikka parikymmentä vuotta sitten jolloin selkeästi pystyttiin yksilöimään erilaisia menokohteita

valtioneuvoston selonteko itämeren haasteista ja itämeri politiikasta on perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä ajankohtainen ja aiheellinen

näin käy varmasti myös ydinjätteen kanssa tulevaisuudessa mikä ei voi olla oikein eikä hyväksyttävää

siinä mielessä on hyvin tärkeätä että meille kansanedustajille ja kaikille kirjaston käyttäjille tulevaisuudessakin taataan se että eduskunnan kirjasto säilyttää resursseja

lakialoitteessa esitettyjen rajoitusten vallitessa aikuiset kuluttajat saisivat edelleen kaikki juomien valintaan liittyvät asiatiedot mainoksista mutta mainonnasta olisi karsittu lapsiin ja nuoriin vetoavat päihdemyönteiset mielikuvia synnyttävät ja päihteelliseen elämäntapaan houkuttelevat elementit

tullessaan täysi ikäisiksi näillä nuorilla ei useinkaan ole valmiuksia järjestää itselleen opiskelu tai työpaikkaa ja asuntoa ja he ovatkin vakavassa syrjäytymisuhassa ellei ulkopuolista apua ole saatavilla

kunta ja palvelurakenneuudistuksen tarkoituksena on toimia nyt käsiteltävän selonteon mukaan kunnallisen kansanvallan lähtökohdista

kysyn ministeri pekkariselta onko suomeen hänen mielestään tosiasiallisesti tulossa yksi vai kaksi hautapaikkaa ydinjätteelle sillä fennovoiman ydinjäteasia on edelleen täysin avoin kysymys ja mitkä riskit liittyvät ministerin mielestä ydinjätteen hautapaikkoihin vai ovatko ne hänestä täysin riskittömiä

nykyään myönnetään vaan tällaisia suuria könttäsummia joitten alla on sitten lukuisia ehkä vähemmän pakollisia menokohteita joihin on eri tasoilla erittäin vaikea tarttua

arvoisa puhemies

jotta kansalaiset voivat vaikuttaa asioihin heillä pitää olla oikeaa ja olennaista tietoa asioista joita päätetään julkisella sektorilla pääasiallisesti kunnissa mutta myös valtiolla

kuitenkin käytännössä palvelurakenneuudistuksen ydinongelma on ollut koko ajan se että uudistus on tehty valtion ja ylikunnallisen hallinnon näkökulmasta

harmillista että henkilötyövuosia kirjastossa on viime vuosien aikana vähennetty ja samanaikaisesti eduskunnassa tietopalveluihin on käsittääkseni siirretty kolme uutta henkilötyövuotta

toivottavasti hallitukselta löytyy resursseja näidenkin nuorten auttamiseen riittävässä määrin ja ajoissa jotta uusia syrjäytymisongelmia voitaisiin ehkäistä

mutta itse tarkoitin lähinnä sitä että kun tarastin työryhmä perustettiin selvittämään puolue ja vaalirahoitukseen liittyviä ongelmia ja valmistelemaan sitä lainsäädäntöä niin parlamentaarisessa työryhmässä oli edustus kaikista eduskuntapuolueista ja työryhmän enemmistö oli sitä mieltä että tämä kampanjakatto pitää saada jotta voidaan ehkäistä kilpavarustelu näillä vaalirahoitusmarkkinoilla mutta valitettavasti kun tämä työryhmän hyvä esitys meni hallitukseen erityisesti ruotsalainen kansanpuolue ja sitten kokoomus torppasivat sen

kaiken kaikkiaan täytyy toivoa että näistä leikkauksista huolimatta kirjastossa jaksetaan tehdä kehittämistyötä ja hankkia lisää täydennyskoulutusta jotta kansanedustajien ja muidenkin palvelut turvataan kirjaston kautta niin että ne pysyvät sillä tasolla kuin nyt tällä hetkellä ovat eli erittäin korkealla tasolla

merenpohjan hapettomista syvänteistä on jo elämä kadonnut ja rihmalevien lisääntymisen vuoksi rantavedet ovat sameita ja limaisia

kotimaisella työvoimalla ja teknologialla kotimaisista lähteistä

olen tietoinen siitä että jyväskylässä on tehty sellainen kokeilu jossa yli jäävää kouluruokaa myytiin reilulla eurolla esimerkiksi eläkeläisille ja tämä on ihan tuore asia tältä syksyltä

hallituksen energiapolitiikka on sen sijaan epäjohdonmukaista sillisalaattia joka herättää runsaasti kysymyksiä

seuraavien totuudenmukaisten tietojen esittäminen on kuitenkin sallittu muualla kuin televisio ja radiotoiminnasta annetun lain mukaisessa televisiotoiminnassa tai kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain mukaisen kuvaohjelman elokuvateatterissa tapahtuvan julkisen esittämisen yhteydessä

kuntien välille on syntynyt vuosikymmenten aikana monenlaista yhteistyötä asukkaiden peruspalvelujen järjestämisessä

kesäisin myrkylliset sinilevälautat valtaavat meren pintaa ja estävät uimisen ja rehevöitymisen seurauksena kalastajien toimeentulo heikkenee kun arvokalat vähenevät ja roskakalat lisääntyvät

minusta se on erittäin hyvä kokeilu että tätä hävikkiä estettäisiin sillä tavalla että hyödynnetään tätä yli jäävää ruokaa

esimerkkeinä voidaan mainita sosiaali ja terveystoimen palvelut ja koulutuksellinen yhteistyö joita on järjestetty paljolti kuntayhtymien kautta

se on muotoutunut sarjasta poliittisia lehmänkauppoja joissa erilaisilla ilmeisesti pääasiassa paljon sähköä käyttävien suuryhtiöiden lobbareilla näyttää olleen vahva vaikutus

hallituksesta tuli sitten semmoinen esitys josta tämä kampanjakatto oli otettu kokonaan pois tämä kulukatto ja sillä tavalla keskeisin tavoite vaalirahoitusuudistuksessa pilattiin sillä että otettiin se katto pois sieltä

ravinteita tulee itämereen muun muassa teollisuuslaitoksista jätevedenpuhdistamoista saaristomeren kalankasvattamoista sekä maa ja metsätaloudesta

kysyisin arvoisalta ministeriltä onko hän tietoinen tästä jyväskylän kokeilusta ja voisiko hän mahdollisesti omassa toiminnassaan edistää sitä että tämänkaltainen toiminta leviäisi koko maahan että hyvää ravintopitoista kouluruokaa tarjottaisiin eläkeläisille ja työttömille mieluummin kuin että se heitetään jätteisiin

arvoisa herra puhemies

selonteossa onkin esitetty paljon lukuja jotka perustuvat lähinnä toiveajatteluun

suomi on itämeren maista toiseksi pahin kuormittaja fosforin ja kolmanneksi pahin kuormittaja typen osalta ja omalla kuormituksellamme on suuri merkitys erityisesti rannikkovesiemme kuntoon

ymmärrän että täällä on näitä kiihtyneitä nuoria edustajia jotka pitävät palopuheita jotta tulevat uudestaan valituiksi tänne eduskuntaan jatkamaan tätä roskan puhumista

siinä kuvaillaan valtiovarainministeriön menettelyä kreikka vakuusasiakirjojen julkisuutta koskevassa asiassa

pakettia valmistelleen virkamiehen todettu jääviys ei vaikuttanut mitenkään asioiden kulkuun mitä voi pitää huolestuttavana piirteenä oikeusvaltiossa

silloin oli aivan tavallista että kaikki ottivat opintolainaa

kantelussa arvosteltiin valtiovarainministeriötä siitä että se ei ole julkistanut kaikkia kreikka vakuuksiin liittyviä asiakirjoja korkeimman hallinto oikeuden päätöksen mukaisesti

miksi tällainen kiire erityisesti kun viime eduskuntavaalien alla ei lisäydinvoimakysymys ollut oikeastaan millään tavalla esillä

hyvä tavoite mutta valitettavasti teot sen saavuttamiseksi ovat jäämässä kovin pieniksi

jos joku ei sitä ottanut se oli harvinainen poikkeus ja hän sitten varmaan sai lähinnä perheeltään tämän toimeentulon itselleen